on selvää että veronkiristyksiä ja järkeviä menoleikkauksia joudutaan jatkossa tekemään talouden tasapainottamiseksi mutta ne on kohdistettava oikeudenmukaisesti

hyvä esimerkki tästä on esillä ollut suurten metsävarojemme mahdollisuus joutua rasitteeksi hiilinielujen laskennassa pelkän teoreettisen laskelman vuoksi

varmaan tästä rutinaa tämänkin jälkeen kuuluu mutta tärkeää on huomata se että tässä on kuitenkin vakavasti tähän asiaan paneuduttu ja kuultu eri osapuolia ja sen jälkeen tehty tämä ratkaisu

toivon että tämä asia tulevaisuudessa tulevissa hallituksen esityksissä otetaan myös huomioon että maatalouden tilaa ei heikennetä eikä turpeen asemaa myöskään

se on suomalainen polttoaine ja sellaisena sen pitää säilyäkin mahdollisimman vähän verotettuna niin että kivihiilen käyttöä saadaan sillä keinoin vähennettyä

lopuksi haluan vielä korostaa sitä että kun suomessa on ollut kaivoksia jo hyvin kauan en edes tiedä milloin ensimmäinen kaivos on tähän maahan perustettu mutta geologian tutkimuskeskuksen historia on jo toistasataa vuotta vanha se kertoo siitä että suomessa tätä kaivososaamista on todella paljon

samoin puheet tuulivoiman lisäämisestä ovat perusteltuja mutta ilman säätövoimana välttämätöntä vesivoiman lisärakentamista jo valjastettuihin vesistöihin jää koko hyvä tavoite tyhjän päälle

ensinnäkin valtionhallinnon ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitys tässä maassa kieltämättä on hieman takkuillut

todella soisi nyt että tähän asiaan kiinnitettäisiin huomiota ja ryhdyttäisiin välittömiin toimenpiteisiin mahdollisimman pian koska tällä puolella todella on saavutettavissa suurta edistystä ja kustannussäästöjä

esimerkiksi metso on kansainvälinen suuryhtiö joka toimittaa kaivoslaitteita ympäri maailmaa ja menipä melkeinpä mihin tahansa maailman kaivokseen varsinkin suurempaan kaivokseen sieltä löytyy suomalaista teknologiaa

paikallisesti vesivoiman lisärakentaminen hyväksytään mutta suurissa asutuskeskuksissa jotka nimenomaan haluavat tuulivoimaa ei vesivoiman rakentamista siedetä

laitteita kemian tekniikkaa osaamista ja vaikka mitä

pääosa suomesta käyttää puuta lämmitykseen polttoaineena mutta suuret kaupungit kivihiiltä ja maakaasua

esimerkiksi kotimaakunnastani pohjois karjalastakin löytyy tänä päivänä outokummusta sellaista teollisuutta joka tuottaa muun muassa kaivostoiminnalle välttämättömiä kuljettimia myllyjä ja murskaajia ja vaikka mitä

valtiovarainvaliokunnan mietintö tämän vuoden toiseksi lisätalousarvioksi on mielestäni tasapainoinen ja hyvä ottaen huomioon nykyiset talousolosuhteet mitkä suomessa ja koko läntisessä maailmassa vallitsevat

eikö kannattaisi hoitaa ensin oman seutukunnan energiatuotanto ilmastopolitiikan ihanteiden mukaiseksi jos maailma aiotaan jollakin keinoin pelastaa

erityisen huolestuttavaa on nuorisotyöttömyys

möi valtion budjetin rahoista

se osoittaa sen että kaivostoiminnan ulottuvuudet eivät ole pelkästään siinä kivenlouhinnassa ja sitten metalliksi tuottamisessa vaan kysymys on myös laitetoimituksista kemianteollisuudesta koulutuksesta ja ennen kaikkea sitten kun on metallit saatu syntymään sehän tarkoittaa tietenkin sen jälkeen esimerkiksi rosteriteräksen puolella sitä että jalostetaan niistä uusia tuotteita jolloin olemme omavaraisia

kun tiedon liikkuminen nopeutuu ja saadaan digitalisoitua kaikki terveydenhuoltoon liittyvä paperisota esimerkiksi röntgenkuvat voitaisiin lukea vaikka naapurikaupungissa sillä hetkellä kun ne järjestelmään saadaan se lisää myös tietoturvallisuutta ja ennen kaikkea vähentää turhaa työtä jolloin henkilöstö pystyy keskittymään olennaiseen ihmisen auttamiseen hädänalaisessa tilanteessa ettei tarvitse turhien papereiden kanssa tapella

on tärkeää muistaa että nykyisen vientiteollisuuden romahtamisen syynä eivät ole omat virheemme vaan maailmantalouden talouslama joka on iskenyt suomeen ehkä kovemmin kuin mihinkään muuhun euroopan unionin maahan

toivon että selonteon käsittelyssä ja varsinkin tulevissa kansainvälisissä neuvotteluissa emme tuhoa omia mahdollisuuksiamme yltiöpäisillä lupauksilla

näin pienen kansakunnan on pidettävä huolta ensin omista asioistaan jos meinaa sitten auttaa muita

rouva puhemies

kuten sanoin edellisessä puheenvuorossani on aivan välttämätöntä että tällä vuosikymmenellä me vihdoin ja viimein alamme käyttää näitä suomalaisia luonnonvaroja oman kansakuntamme hyväksi yhä enemmän

tämä olisi se suuri edistysaskel joka mielestäni pitää nyt tehdä ja mahdollisimman nopeasti ei hätiköiden mutta määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti

kysymys on tietenkin hieman filosofinen onko se riittävästi liikaa vai peräti liian vähän mutta joka tapauksessa on niin että tällä summalla suomi elvyttää omaa talouttaan ja on selvää että kun vientiteollisuuden varassa elämme kuten kaikki tiedämme niin siinä tilanteessa myös tällainen negatiivinen työllisyysvaikutus on itsestäänselvyys valitettavasti

tässä eduskunnan ja istuvan hallituksen tulee olla todella määrätietoinen että saadaan nämä päätökset syntymään ja ryhdytään toimenpiteisiin

on koko ajan muistettava että yrityksistämme suuri osa on alle viisi henkilöä työllistäviä yrityksiä ja näihin panostaminen luo työtä koko maahan

tekniikan hyödyntämisessä arvoisa puhemies on se etu että kun se saadaan kuntoon niin tämä tietoturva asia josta niin monesti puhutaan että lisääkö vai vähentääkö tietotekniikka tietoturvaa mielestäni olennaisesti paranee koska digitaalisessa järjestelmässä joudutaan kirjautumaan järjestelmiin sisälle

se on meidän siedettävä ja on pyrittävä toimimaan niin että mahdollisimman moni ihminen saa työtä näillä elvyttävillä toimenpiteillä ja selviämme lamasta kunnialla

valtion uuden aluehallinnon nyt aloittaessa toimintaansa on tähän asiaan kiinnitettävä erityistä huomiota

jos joku käyttää tietoja väärin on helppo löytää se väärin tietoja käyttänyt henkilö kun selvitetään kenen kirjautumisnumerolla sitten onkaan se tapahtunut

toinen ongelma on eri oikeusasteissa viipyvät hallintovalitukset jotka ovat monen investoinnin esteenä ja nämä investointien viipymiset koskevat muun muassa uusiutuvan energian alalla tehtäviä investointeja

kansainvälisessä vertailussa esimerkiksi häviämme jo tänä päivänä eteläiselle naapurillemme virolle joka on nämä asiat omaksunut ja pannut täytäntöön paljon meitä paremmin

tulevan vaalikauden aikana on tähän valitustehtailuun saatava järkevät rajat

kuntatalous toki heikkenee kuten sanoin mutta valtio tässäkin kantaa vastuunsa ja nimenomaan niin että on tehnyt toimenpiteitä jo niin että kuntien talouteen saataisiin rahaa lisää

on erittäin tärkeää että tämä paikkatietojärjestelmää koskeva mietintö on nyt tullut valmiiksi ja inspire direktiivi saa näin ollen kansallisen sovelluksen suomalaisessa lainsäädännössä

mutta tässä pitää pitää huoli että sitten nämä verkot rakennetaan koko maahan että koko maan sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmä saadaan toimimaan tasavertaisesti yhtä hyvin

hallitus tukee tässä lisäbudjetissa sitä että lisätään rahaa investointien aikaistamisen lisäksi myös tekesin rahoja lisäämällä ja finnveran korkotukilainojen myöntövaltuutta lisäämällä jolloin pystytään nimenomaan lisäämään vientiä jossa ovat ne meidän suurimmat puutteemme tällä hetkellä

kehittämistyötä tehdään koko ajan ja päämääränä pitää olla valtakunnallinen järjestelmä joka palvelee asiakkaita kaikkialla suomessa ilman turhaa paperien siirtelyä

ensinnäkin tämä infrastruktuuri käsite on niin mielettömän laaja että sen tarkempi rajaaminen on ihan välttämätöntä ja veikkaan että lähivuosina kun nämä tiedonkeruujärjestelmät tehostuvat ja ennen kaikkea tämä satelliittipaikannusjärjestelmä ja siihen liittyvä tiedonkeruu

siinä ei ole mitään järkeä että se toimisi esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla kiitettävästi mutta esimerkiksi pohjoisessa suomessa ei ollenkaan koska mielestäni tällaisen järjestelmän pitää olla yhtä toimiva koko maassa

tämä vaatii tulevan vaalikauden aikana että matti vanhasen toisen hallituksen tekemä laajakaistapäätös viedään loppuun määrätietoisesti ja saadaan samalla myös luotua uutta yrityspohjaa koko maahan

sillä saavutetaan hyvä potilasturvallisuuden taso

on muistettava että valtion järkevällä veropolitiikalla esimerkiksi kotitalousvähennystä kasvattamalla on luotu monia monia uusia työpaikkoja ja nimenomaan avoimelle sektorille

kun niitä tietoja yhdistellään niin helposti ollaan hyvin vaarallisessa tilanteessa jolloin sellaisiakin tietoja joutuu julkiseen jakeluun mitä siellä ei pitäisi missään nimessä olla

lopuksi sanon vielä sen että hallituksen esitys tulevaisuuden energiaratkaisuksi vaatii myös sen että liikenneverkkoja kehitetään määrätietoisesti ja vihdoin ja viimein on päästävä siihen että perustienpidon ja perusradanpidon rahoitus saadaan kiinteänä määrärahana tuleviin budjetteihin ei niin että ne ovat vähenevä määräraha mikä on aiheuttanut nykyisen perustienpidon ja radanpidon tilanteen jossa liikenne on erittäin vaikeaa varsinkin kelirikkoaikoina

toivon että tässä asiassa hallitus pysyy jämäkästi linjallaan ja nopeuttaa näitä toimia nimenomaan niin että nämä tietoverkot saadaan valtion omistukseen ja ohjaukseen

pääasiassahan tämän direktiivin velvoitteet kohdistuvat ainoastaan viranomaisten hallussa olevaan tietoon mutta pitää muistaa sekin tosiasia että viranomaistenkin hallussa olevia tietoja yhdistelemällä päästään mitä kummallisempiin yhdistelmiin jotka eivät välttämättä ole intimiteettisuojan tai yksityisyyden suojan kannalta edes hyviä asioita

on muistettava myös se että kun talouskasvu aikanaan alkaa niin tämä väliaika on meidän siedettävä ja pyrittävä siihen että vahingot minimoidaan

toivon että tämä asia lähtee eteenpäin ja saamme suomeen tietojärjestelmät jotka vapauttavat työvoimaa siihen oikeaan työhön sosiaali ja terveydenhuollossa ihmisen auttamiseen

järjestelmä palvelee ihmistä

sitten mitä tulee näihin valtion omistamiin yhtiöihin destian raskoneen ja labtiumin myyntiin myyntivaltuuksien saamisen järjestelyihin asia on vaan niin että valtio on määritellyt omalla politiikallaan hallituksen esityksellä ja eduskunnan päätöksillä ne strategiset omistukset joista ei luovuta ja edellä mainitut yhtiöt eivät kuulu tämän piiriin

kun se osataan hyvin tehdä niin se on silloin meille kaikille eduksi

lopuksi vielä kun käsitellään tietosuojaa kuitenkin laajasti tarkastellen niin on ihan välttämätöntä että tämän direktiivin sovelluksiin palataan tulevaisuudessa ja niin ettei missään nimessä jouduta tilanteeseen esimerkiksi tänä päivänähän tiedetään että muuan kansainvälinen yhtiö kerää ihmisten asumistietoja kuvailee muun muassa katuja

aivan kuten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja hannes manninen oikein totesi näissä yhtiöissä säilytetään merkittävä suomalainen omistus ankkuriomistus ja pyritään tällä keinoin varmistamaan että markkinoilla on kilpailua

on muistettava että tienhoitoasioissa tiehallinnolla se järjestämisvastuu on ja tulee olemaan ja näin ollen sitä kautta valtion tiukka ote liikennepolitiikkaan säilyy edelleen

tässä ei mikään sarvipäiden esiin kaivaminen auta

ddr ryyditöön rhyskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lain sisällön mietinnön mukaisen lakiehdotuksen meni käsittelun päätös tiesimme sen käsittelyyn tiedolla ole mitään asiaa

kuten kaikki tiedämme ne ovat viime vuosina kasvaneet jatkuvasti ja valtiovarainvaliokunta aivan oikein kiinnittää huomiota mietinnössään siihen että petokorvausten voimakkaaseen kasvuun on reagoitava

tämä tilanne jossa petovahingot kasvavat todella nopeasti ja ihmiset kärsivät suuria taloudellisia menetyksiä koskee erikoisesti pohjoista suomea lappia missä poroelinkeino on helisemässä suurpetokantojen kasvaessa ja korvausten viipyessä ja se on paikallisille ihmisille aivan sietämätön tilanne

ja koska olemme hyväksyneet euroopan unionin luontodirektiivin määräykset sellaisenaan hyvin suurella innolla on valtion kannettava myös vastuunsa syntyvistä vahingoista

todellakin tähän digiaikaan siirryttyämme olemme siinä tilanteessa että luonnonolosuhteet estävät viestinnän todella tehokkaasti

erkki pulliainen omassa puheenvuorossa vaati komisario palmun kielikuvia käyttäen akkuja niin minä sanoisin että tässä melkein pitäisi käyttää erään olympiavoittajan kielikuvaa kun hän vaati ulkopuolista suksi

ja vaikka sähköyhtiöt ovat rakentaneet sähköverkkoa niin että virtaa pystytään syöttämään seutukunnalle eri teitä ettei ole vain yksi syöttösuunta niin tämäkään ei tietenkään pysty varmistamaan turvallista viestintää siinä tilanteessa kun tulee tällainen asta tai veera myrskyn tapainen valtava myrsky joka tuhoaa kaikki linjat

eli ainoaksi keinoksi jää se että lainlaatijat suomen eduskunta tekee sellaisen lakimuutosesityksen elikkä hyväksyy tämän ed

anne kalmarin lakialoitteen että näiden linkkimastojen tyveen pitää saada sellainen aggregaattijärjestelmä joka on automaattinen joka lähtee pyörimään tietyn viiveen jälkeen kun valtakunnan verkosta on virrat pois

ja pitää muistaa että vaikka maaseudulla ihmisiä asuukin kovin vähän niin siellä liikkuu kesäaikaan paljon turisteja suuret määrät ihmisiä myös kesäasukkaita ja silloin sillä alueella on hyvin paljon ihmisiä joiden turvallisuus olennaisesti vaarantuu ja esimerkiksi ambulanssin saaminen paikkakunnalle hätätilanteessa on täysin mahdotonta

ajokorttilakouudistus on äärimmäisen haastava lakipaketti

sillä laajennettiin ydinlaitoksen haltijan vastuuta ja korvattavien vahinkojen piiriä ja määrää sekä jatkettiin sitä kanneaikaa jolla vahingon kärsijä voi hakea vahingolleen korvausta ydinlaitoksen haltijalta

ministeri aivan oikein esitti kyllä minusta erinomaisen kädenojennuksen valiokuntaan päin että hän suhtautuu valiokunnan työhön tässä asiassa erikoisen luottavaisesti ja toivoo vuoropuhelua

tätä ei kuitenkaan kansainvälisten määräysten ja ratifiointikoukeroiden takia ole vieläkään vahvistettu ja toisaalta suomi on ollut siinä kyllä viisaskin että ei suomen kannata mennä sellaista hyväksymään jolla ajaisimme itsemme ankarampiin korvausvastuisiin kuin mihin muut ovat sitoutuneet omalla tahollaan

ammattimaisessa rekkaliikenteessä varsinkin puutavarapuolella on se valtava ongelma että talvisaikaan rekkaan kerääntyy matkan aikana lunta ja jäätä joiden painon ennakoiminen on vaikeaa

tässä on tämmöinen ylikansallinen tulppa ollut mutta nyt tätä ollaan purkamassa mietinnön myötä ja suomalainen ydin laitoksen haltija velvoitetaan tällä lailla korvaamaan mahdollisen syntyvän vahingon kaikella

nykyisissä nostureissa on nämä vaakalaitteistot että pystytään mittaamaan tarkalleen kuorma mutta ajon aikana syntyvää lumikuormaa ei pysty arvioimaan kukaan

eikö tässä voisi ajatella pisteytysjärjestelmää koska jos pikkuisen ylittyy painorajat ja saa kahden vuoden aikana neljä sakkoa tai vuoden aikana kolme ylikuormamaksua niin se johtaa ajokortin menetykseen ja samalla ansionmenetykseen ja pahimmillaan todelliseen taloudelliseen katastrofiin

osakkaiden vastuuhan rajoittuu niin kuin tiedämme osakeyhtiölain mukaan siihen omaisuuteen minkä he ovat osakeyhtiöön sijoittaneet osakepääomaa tai muuta apporttiomaisuutta esimerkiksi

tämän takia tämä laki säädettiin

tämän lain nojalla on syytä muistaa että monesti jos ydinvahinko sitten sattuisi se kaikista kauhein tapahtuma mitä olla voi niin siinä tilanteessa tietenkin helposti korvattavat vahingot ovat valtavan suuria ja sitä varten on tietenkin kehitetty vakuutusturvaakin

mutta toivoa sopii tietenkin ja tiedetään ihan varmasti sekin että suomalainen tekniikka ja taito ja insinööriosaaminen ovat sillä tasolla ettei tällaisiin pykäliin tarvitse mennä

mutta pitää muistaa että nämä ovat myös siellä takaporttina siltä varalta että kun on vastuita se panostaa siihen että henkilöstö pidetään koulutettuna laitteet kunnossa ja systeemistä pidetään hyvää huolta

mielestäni maanpuolustuksen kannalta on äärimmäisen tärkeää että alueellinen puolustus säilytetään täydellisenä ja yleinen asevelvollisuus myös että koko maata todella puolustetaan ja meillä on riittävä reservi joka varustetaan hyvillä varusteilla niin että puolustuksemme on myös uskottava ilman uskottavuutta ei maanpuolustusta voi olla ja ulko ja turvallisuuspolitiikka hoidetaan kansainvälisesti niin että pystymme välttämään kriisitilanteet ja luomme hyvät suhteet naapureihimme ja kaikkiin yhteistyökumppaneihimme

aivan kuten hallitus on moneen kertaan todennut järkevällä veropolitiikalla on toteutettu sitä oikeudenmukaista politiikkaa jolla on tuettu kotimarkkinoiden toimintaa

olemme hyvällä alulla mutta siinä on panostettava selvästi enemmän muuten olemme kriisitilanteessa sellaisessa tilanteessa että emme pysty edes kotejamme lämmittämään ja jos on kova nälkä niin kun omia elintarvikkeita ei ole se on aika kamala tilanne

aiotteko olla lisäbudjetin valmistelussa sillä kannalla että saataisiin työllisyysperusteiset investointituet olennaisesti takaisin koska ne loisivat uusia työnantajia mitä kautta saataisiin myös pohjois karjalaan työtä

jäi yksi sanoma sanomatta vielä nimittäin ministeri pekkarinen tätä asiaa vahvasti painotti että kyllä suomi on tämän ydinvastuulain osalta itse kantanut hyvää vastuuta

pulliainen sanoi belgia silloin aikanaan maailmassa lupasi että tätä ajetaan ponnekkaasti mutta tuntien belgian poliittisen sisäpoliittisen hajaannustilan ehkä se pontevuus on sitten enemmän juhlapuheissa kuin itse toiminnassa

mutta suomessa ei näin ole ja ministeri pekkarinen teki sen minkä lupasi ja nyt laki on tässä ja toisen käsittelyn jälkeen hyväksytty niin että voimme sanoa että olemme sen pitäneet minkä olemme luvanneet

se on vuosituhantinen perinne perustuu kristinuskon oppeihin ja minun mielestäni niiden asioiden heittäminen romukoppaan ei minun omalletunnolleni sovi ei sitten millään

tässä ollaan tekemässä mielestäni sellaista virhettä että kuvitellaan olevamme arvoliberaaleja mutta oikeasti välillä tuntuu että onko niitä arvoja olemassakaan